viime kesänä olin wärtsilä finlandin eräässä seminaarissa vaasassa ja siellä wärtsilä finlandin toimistosta ole johansson kertoi että kun wärtsilä investoi joihinkin uusiin tehtaisiin ei ole mitään etukäteistietoa siitä missä maassa tai millä paikkakunnalla tämä tulee tapahtumaan me vaasalaiset kuvittelimme että me saamme vaasaan uutta tehdastuotantoa

minä toivon ja uskon että tämä raamisopimus on osana kun yritykset isot ja pienet harkitsevat tuotantonsa siirtämistä ja investointien siirtämistä muihin maihin

edustaja maijalalle sen verran että jos puuttuisimme vain organisoituun kerjäämiseen niin se näytön hakeminen olisi täysin mahdotonta tai ainakin äärettömän vaikeata

arvoisa puhemies

lastensuojelua on myös lapsen tekemiseen puuttuminen

sitten toisaalta kun sanoitte että miten käy nyt näitten polttaritapausten niin eihän tässäkään järjen käyttö ole kielletty

fakta on se että esimerkiksi alaikäisten näpistely on varsin yleistä ja sitä tehdään harkitsemattomuudesta hetken päähänpistosta tai jopa toisten täysi ikäisten yllyttäminä eli myös määrätynlaista uhriutumista esiintyy

näpistely on merkki jostain ongelmasta ja siihen pitää pystyä puuttumaan välittömästi

arvoisa puhemies

näpistelystä tehdään poliisin toimesta ilmoitus sosiaaliviranomaisille joiden tehtävä on ottaa näpistely esille lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa ja selvittää syyt näpistelyyn mikä on aivan oikein

laki on ollut paikallaan ja sillä voidaan ainakin kontrolloida se mitä vankeusrangaistuksia tämä kyseinen henkilö on saanut

joskus olen itse miettinyt toimiiko tämä järjestelmä puhutetaanko todella kaikki nämä näpistelyyn syyllistyneet alaikäiset sen selvittämiseksi että nämä rikkomukset ja rikokset eivät enää toistuisi

kysynkin ministeriltä

se minun mielestäni ei ole kohtuutonta

arvoisa herra puhemies

täällä hallituksen esityksen perusteluissa lukee näin että laissa säädetty rikostaustan selvitysmenettely velvoittaa työnantajaa pyytämään henkilöltä nähtäväkseen otteen rikosrekisteristä

keskustelin tänä päivänä vaasan vankilan vartiopäällikön kanssa ja hän toi toki esiin näitä hyviä puolia tästä haalareitten käytöstä ja kuten edustaja tolvanen mainitsi niin ihan laillistahan se on ollut käyttää niitä

yleiskeskustelu on

yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena pakerruksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

sitten hän toi semmoisen asian esille että niiden käyttäminen on aika työlästä mikä tarkoittaa sitä että siinä on kiinni henkilökuntaa eivätkä he missään tapauksessa halua suorittaa mitään hakuammuntaa vaan vahvat perusteet niiden käyttämiselle täytyy olla mikä on aivan oikein

herra puhemies

arvoisa herra puhemies

en malta olla sanomatta että entisen työni puolesta myös jouduin moneen moneen kertaan käymään tarhoilla joihin oli tehty iskuja eli syyllistytty törkeään vahingontekoon

ei ollut kyllä mieltä ylentävää katsoa sitä hävitystä mitä siellä oli tapahtunut

aloite on perusteltu vakuuttavasti ja perusteellisesti

liian usein myöskin nämä jutut jäivät selvittämättä olivat erittäin vaikeita tutkia ja toivottavasti nyt ainakin nykyään näyttää siltä on vähenemään päin tämä vandalismi turkistarhoja

tämä tarkoittaa sitä että henkistä väkivaltaa esiintyy työyhteisöissä nykyään paljon ja se voi pahimmillaan pitkäkestoisena aiheuttaa jopa työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista

keskustelu on täällä oli puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään laki olisi jo asia kohtaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

muun muassa etelä pohjanmaan keski pohjanmaan ja pohjanmaan poliisilaitokset ovat saaneet kauhavan lentosotakoululta jatkuvasti virka apua muun muassa räjähdetehtävissä kaluston lainaamisessa ja vaativien tilanteiden harjoittelemisessa ja tällaisten tilanteiden hoitamisessa panssaroidulla pasi kuljetusajoneuvolla

kysyn ministeri wallinilta miten puolustusvoimat aikoo täyttää tulevaisuudessa tämän tyyppisen virka avun antamisen kun muun muassa kauhavalla on lähtö edessä

edustaja soukolan lakialoitteessa on kyllä käytännön järkeä koska pääsääntöisesti poliisin antama väliaikainen ajokielto pidetään voimassa tuomioistuinkäsittelyyn saakka

arvoisa herra puhemies

sotilaspoliisilla tulee olla samanlaiset tekniset apuvälineet ajoneuvon pysäyttämiseksi ja tarkastamiseksi kuin poliisillakin

on selvää että esimerkiksi yöllä pimeässä vesisateessa pysäytysvalojen käyttäminen on paras tapa saada kuljettajan huomio kiinnittymään ja näin myöskin ajoneuvo pysäytettyä

sitä vastoin törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen rattijuopumus silloin kun kyse on huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ajamisesta vaativat poliisimiehen jatkopäätöksen

sotilaspoliiseissa on mukana myöskin tulevaisuuden poliiseja ja kyllä heillä pitää olla varusteet kunnossa ja ajan tasalla tehtävää suorittaessaan

hän sitten päättää siitä pidetäänkö väliaikainen ajokielto voimassa tuomioistuinkäsittelyyn sakka

näiden tekojen suhteen on varmaan katsottu että tutkinnanjohtaja siis päällystötason virkamies ottaa jatkopäätöksestä vastuun ja päättää pidetäänkö myös näissä tapauksissa väliaikainen ajokielto voimassa tuomioistuinkäsittelyyn saakka

entisten keskustakuntaministereiden mukaan se ei ollut mahdollista kuntajakolain mukaan kun yhteistä maarajaa ei ole mutta nyt se mahdollista

minä uskon että tässä on kuitenkin kyse siitä että täällä kierteli turvana hän vei esitteli raq joku näkisi huuma ovat

se on haluttu nimenomaan että tutkinnanjohtaja jatkaa ja ajokielto kieltä ja katsotaan ajokieltoa jos katsoo tarpeelliseksi silloin kun on kyse törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta kun on kyse huumaantuneena ajamisesta

uskon että valtioneuvoston päätös saa vauhtia alueen muihinkin kuntiin kuntien yhdistämisessä ja kuntauudistus etenee kunhan vain valtioneuvoston päätös tulee

sanomme eteläpää vedostuksen seitsemän ensi osuutta josko seuraava täysistunto perjantaina kahdestoista lokakuuta tässä kai on tämä tarkoitus

arvoisa herra puhemies

työ ja elinkeinoministeriön teettämän tutkimuksen mukaan nuoret ja myös nuoret aikuiset vippaavat rahaa tyypillisesti nautintoaineisiin kuten tupakkaan ja alkoholiin sekä juhlimiseen

arvoisa herra puhemies

edustaja kalmarin aloite on todella kannatettava vaikka täytyy kyllä myöntää että kaupunkilaispoikana en ole oikein monella tilalla vieraillut kuten aloitteen tekijä itse kertoi vierailleensa

arvoisa puhemies

monien hyvien ja perusteltujen puheenvuorojen jälkeen olen vakuuttunut että aloitteen mukaisesti elintarvikkeen keskeisten ainesosien alkuperämaa on merkittävä pakkaukseen

arvoisa herra puhemies

mietin muuttuisiko asia mikäli kirjoitusmuoto olisi ehdoton eli karkotetaan oleskeluluvalla oleskellut ulkomaalainen mitä tässä aloitteessa nyt peräänkuulutetaan

aina on olemassa poikkeuksia esimerkiksi ulkomaalaisen henkilön siteet suomeen ja kokonaisharkintaa tulee aina käyttää päätöksiä tehtäessä

pakolaista ei saa karkottaa kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa johon nähden hän on edelleen kansainvälisen suojelun tarpeessa

syyttelyn ja syyllistämisen sijasta asuntopolitiikassa tarvitaan rakentavia ratkaisuja erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla

arvoisa herra puhemies

uutisissa ja täällä keskusteluissa olleessa vietnamilaistapauksessa ei olisi ollut mitään hyötyä siitä että pykälän sanamuoto olisi ehdoton eli sananmuodossa karkotetaan

onko esimerkiksi huomisessa riihessä tulossa työkalua jolla liian pitkiin kaavoitusprosessivalituksiin voidaan puuttua

tämä johtuu keskusrikospoliisin mukaan siitä että suomella ei ole sopimusta vietnamin kanssa siitä että virka apua annetaan pyydettäessä

tällöin tilanne taksinkuljettajilla olisi tasa arvoinen eli samanlainen kuin linja auton kuorma auton ja ajoneuvoyhdistelmän kuljettajilla

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

hallituskauden yksi merkittävin tavoite on varmistaa kaikille työhön kykeneville mahdollisuudet ja kannusteet työhön osallistumiseen pidentää työuria ja tarjota olemassa olevalle elinkeinotoiminnalle hyvät toimintaedellytykset

on täysin selvää että on suomen edun mukaista saada rikoksentekijät karkotettua suomesta ja vaatii paljon kansainvälistä sopimista eri maiden kesken jotta lainvoiman saaneet karkotuspäätökset voidaan panna täytäntöön

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lentorahdin tason lisääminen nopeuttaa muun muassa varaosien toimittamista alueelta toimitettuihin voimaloihin ympäri maailmaa

kaikkein tärkeintä on että maassamme on riittävästi poliiseja hälytys esitutkinta ja liikenteenvalvontatehtävissä

poliisihallinnon uudistuksessa pora kolmosessa on pohjimmiltaan kyse toiminnan tehostamisesta ja siitä että turvataan hälytyspalvelut kentällä sekä riittävä määrä poliiseja rikosten torjunnassa ja esitutkintatehtävissä

poliisilaitosten nimet saattavat muuttua mutta palvelutaso turvataan

tavoitteena on että kansalaisille näkyvä muutos on varsin vähäinen

säästötavoitteiden toteuttamisella estetään operatiivisissa tehtävissä toimivien poliisien määrää vastaava vähennys

arvoisa herra puhemies

näin ollen on varmistuttava siitä että kun palkallinen harjoittelu päättyy lukuvuoden aikana kesken kalenterivuoden eivät opiskelijan harjoittelussa ansaitsemat tulot estä opiskelijaa saamasta opintotukea hänen palatessaan suorittamaan päätoimisesti lähiopintoja

arvoisa herra puhemies

täällä on paljon keskusteltu liikkuvan poliisin roolista ja sen tärkeydestä ja myös minun mielestäni liikkuvan poliisin rooli on tärkeä erityisesti raskaan liikenteen valvonnassa

paikallispoliisin ykköstehtävä on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen rikosten ennaltaehkäisy ja rikosten esitutkinta

hälytystehtävät ovat ykkösprioriteetti paikallispoliisin toiminnassa ja epäilen niin kuin täällä on epäilty useaan otteeseen että mikäli partiot ovat liikennevalvonnassa ja samanaikaisesti on hälytystehtäviä piikissä niin väkisinkin liikennevalvonta jää toissijaiseen asemaan

huomaa myöskin sen että edustaja lindtman entisenä ammattiyhdistysmiehenä on perillä näistä asioista ja on varmaa että tämä on rehellisen työnantajan etu

tästä pidän hyvänä esimerkkinä sitä että meillä pohjanmaalla pääpoliisiasema sijoitettiin vaasaan

muutenkin haluan kiitellä ministeriä siitä että pääpoliisiaseman sijaintikysymyksessä sekä meillä pohjanmaalla että muualla haluttiin tarkastella puhtaasti faktoja

vaasassa on paljon poliisiorganisaation kanssa läheisesti yhteistyötä tekeviä viranomaisia minkä perusteella pääpoliisiasema haluttiin sijoittaa nimenomaan vaasaan kuten virkamiestyöryhmä oli alun perin myös esittänyt